nyt toivon mukaan ei vanhasen toinen hallitus peruuta tässä asiassa historiaan takaperin ja aiheuta peruuttamatonta ongelmaa

rouva puhemies

tässä on kyllä sellainen periaatteellinen yksityistämisajatus markkinoiden tulo kiskoille aivan huolimatta siitä kuinka järkevää se on kun vielä olemme omalla raideleveydellämme verrattuna pääsääntöisesti muihin eu maihin ja esimerkiksi ruotsiin

kyllä kunnat näistä pitkäaikaisen työttömyyden tai yleisen työttömyyden sairauden tai niihin rinnastuvan sosiaalisen suoritusesteen pystyvät pääsääntöisesti ratkaisemaan niinhän ne ratkaisevat näitä asioita muutenkin

tuo ed

olemme yrittäneet olla ala teitä rakentaa ainakin tai siis kalateiden rakentamista vauhdittamalla sitä ratkaista

varmasti tarvitsemme edelleenkin taloudellista ajattelua tässä työssämme mutta eräs asia missä tämä niin sanottu tiukka talous on vaikuttanut negatiivisesti on kansainväliset yhteydet joita valiokunnat ovat pystyneet ylläpitämään

ja mikä tyypillistä toistuvasti samat henkilöt ovat siellä näissä tapahtumissa

nyt on takana jo valiokunnassa jätelain kokonaisuudistuksen käsittely ja asia on myös jo täysistunnossa ollut

mikäli se mitä ministeri pekkarinen täällä totesi aikaisemmin tänään että pienimuotoinen koneellinen kullankaivu on mahdollista hänen käsityksensä asiasta nyt sitten tulee päätökseksi mitä itse en välttämättä toivo niin tämän informaation välittäminen näillä raskailla koneilla kullankaivua suorittaville olisi tietysti ehkä yksi tapa jolla tätä ikään kuin kaikki nyt minulle näiden kahdeksan vuoden aikana ajatuksen toteuttamista voitaisiin hillitä

niin kuin todetaan ja kartasta nähdään on hyvinkin pirstaleinen lähtötila siellä on paljon parsimista ja yhteensovittamista

ovat nyt muuttuneet selväksi diagnoosiksi jonka perusteella voidaan hillitä tämän sairauden tämän puutostaudin seurauksia tässä on kysymys tietysti eräänlaisesta puutostaudista jatkuvasta tulehduksesta ohutsuolessa ja siitä johtuvista imeytymishäiriöistä ja sitä voidaan hillitä juuri tällä dieetillä

arvoisa rouva puhemies

kantola käytti puheenvuoron jonka lopuksi hän totesi että ruuan hinnan laskeminen lisää eriarvoisuutta

monesti myös jää sitten syytetty tulematta paikalle ja joskus sattuu niin ettei lautamieskään ole muistanut tulla paikalle

toisaalta suomi laskee erään rajajoen kautta jätevesiään suoraan venäjälle mistä on varsin pitkään keskusteltu

mutta tässäkin tarvitaan jälleen kerran näitä resursseja

on ollut liian tiukka budjettikäytäntö siinä miten valiokunnat ovat voineet hoitaa niille uskottuja kansainvälisiä tehtäviä kuten ympäristövaliokunnalla on jonka pitäisi huolehtia diversiteettikysymyksistä ympäristökysymyksistä ja ilmastomuutoskysymyksistä myös kansainvälisistä yhteyksistä ja kansainvälisistä kokouksista

tämä ei ole hyvää lainsäädäntöä ja sitä paitsi kun tässä vain lääkärillä on tämä velvollisuus on hyvä todeta että nykykäytäntö terveyskeskuksessa on usein se että potilas ei edes pääse lääkärin vastaanotolle vaan se jää sairaanhoitajan terveydenhoitajan tapaamiseen taikka fysioterapeutin kohtaamiseen mutta lääkäriin saakka ei suinkaan aina edes nykykäytännössä ylletä

tässä ei ole sinänsä kovin merkittävästä asiasta kysymys hiukan tällaisesta pakkopullasta

tässä on mielenkiintoinen keskustelu käyty ja aivan oikein tässä on varmasti kahden vahvan ministerin välinen vastakkainasettelu ollut taustalla ministeri hyssälän ja toisaalta sitten ministeri risikon

tässä liikenne ja viestintävaliokunta on tehnyt sikäli hyvää työtä että se on parantanut näitä pykäliä

nämä liittyvät etelä karjalan jätevesiratkaisuihin ja siinä taas on pitkässä juoksussa tämän asian ratkaiseminen

siellä todetaan että ainoastaan niissä tapauksissa voidaan tämä poikkeaminen todeta joissa on vähäisiä ympäristön kuormitusta aiheuttavia jätevesimääriä

paasiolle tässä asiassa kun vastustaa ruuan arvonlisäveron laskemista ei ollut kyllä mielestäni oikeaan osunut

se saattaa turhauttaakin lautamiehiä ja näin ollen kyllä tiettyä selkeätä ryhdistäytymistä tässä asiassa on hyvä tehdä

eu ympäristömerkki ei ole suomessa mikään kovin iso asia mutta tietysti eu tasolla se on sikäli merkittävä että se ulottuu koko euroopan unionin alueelle ja sillä tavalla yhdistää ympäristömerkitsemistä

hän lähtee siitä että hinnan lasku ei suosi köyhää ihmistä vaan rikkaita ja tämä lisää eriarvoisuutta

täällä ed

budjettiesityksiä on tehty runkoviemärin rakentamiseksi

on tietysti todettava että sitä ei ole ratkaistu ja se on asia joka nyt täällä on aiheesta nostettu esille

asko seljavaara viittasi muutamiin paikkakuntiin etelä karjalaan jossa tällainen sotevi sosiaali ja terveyspiiri on perustettu mikä on kylläkin aika ongelmallista

siis puhutaan vähäisestä jätevesikuormituksesta jos sitä verrataan käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen

muuten niin kuin esityskin sinänsä pitää sisällään lautamieskokoonpano säilytetään tietyissä vyö tai isältään periaatteena pääperiaatteena ja se on tietysti ihan oikein

sitä ei voi kieltää enkä halua siitä vaieta mutta muuten en ole havainnut omassa työssäni niin kuin ei ed

tämän jälkeen sitten perustuslakivaliokunta toteaa sen minkä täällä valiokunnan puheenjohtaja jo totesi

eli ei tämä venäläinen huolimattomuus nyt tässä asiassa ehkä ole kuitenkaan ainoalaatuinen näissä rajavesiasioissa

pienimuotoisestikin voidaan saada isoja ongelmia aikaan jos lähdetään todella vauhdilla kaivukonetta käyttämään siellä lemmenjoella

mielestäni lähtökohtaisesti tämä ei ole oikein

siis tämä liittyy aina siihen että ei saa näistä poikkeuksistakaan aiheutua ympäristön pilaantumista

ehdotettu lupamenettelyn soveltamisalan kaventaminen ei tästä näkökulmasta vaikuta olevan hyvin sopusoinnussa ympäristöperusoikeuteen liittyvien tavoitteiden kanssa

yhdyn toki siihen että se ei ollut tietenkään mikään kaunis kuva mikä helsingin sanomissa oli mutta en pitäisi sitä nyt sellaisena asiana jolla väännetään kaasuputkihanketta sijoiltaan

siksi että suomen valtiovarainministeriö ja ilmeisesti myös ministeri katainen on tunnustanut että myös suomi on joutumassa ja on jo nyt taloudellisessa kriisissä kansainvälisessä taloudellisessa kriisissä muiden mukana ja se vaatii sitä että me luomme tilanteita joissa pienituloisilla ihmisillä on parempi mahdollisuus elää

se on sitä että kun potilas astuu huoneeseen niin ainakin pitäisi tikittää sekin asia onko tässä nyt mahdollinen aseen haltija ja minun pitäisi nyt varmistaa hänen sopivuutensa tai sopimattomuutensa pitää hallussaan ampuma asetta

kaiken kaikkiaan omaishoitajien asema on tunnustettu lukuisissa puheissa ei vain juhlapuheissa vaan yleisesti ottaen mutta heidän palkkionsa on päinvastoin mennyt entistä huonommaksi meidän hyvää tarkoittavan lainsäädäntömme jälkeen ja verotus on pysynyt siis tavallista tiukempana

keskustelu on päättynyt

eli tällä hallinnolla kun sitä vain tehdään ikään kuin hallinnon vuoksi saatetaan aiheuttaa todella käytännön terveyden ja sairaanhoidon toteuttamiseen ihan yllättävänkin syviä ongelmia

asia ei ole yksinkertainen mutta tähän saakka tietoon on tullut se että e

kaiken kaikkiaan valtionrautatiet on joutunut kyllä aikamoisen kritiikin kohteeksi nyt viime vuosina lähinnä talviliikenteen osalta

en luota edirektiivin

keskusteluun

sitten onko tämä miten merkittävä taka askel niin tästä perustuslakivaliokunta toteaa että ympäristön kannalta on kyseessä suhteellisen vähämerkityksellinen asia kun ei enää vaadita lupamenettelyä näille voimalaitoksille

siihen kritiikkiin voi todeta sen että perimmäinen syy on kyllä usein muualla kuin vrssä ratojen huonossa kunnossa ja routavaurioissa ja riittämättömissä peruskunnostusmäärärahoissa joka riittämättömyys on ollut useiden vuosien voi sanoa että eduskuntakausien ajan tosiasia

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään

yli lentää luontodirektiiviliitteen iv a edelleenkin tulee pitää liito orava mukana koska sen kanta on kuitenkin ollut laskeva

perkiön lakialoitteeseen

sen lisäksi tietysti edustuksellisen demokratian näkökulma heikkenee ja se on ongelma

siinä on mieltä ja sen eteenpäin kehittäminen ja tarkastelu on mielestäni aiheellista jatkossa myös

jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristö

on todella laaja spektri jätetty tähän piikki auki todellakin

eikä se ole mikään vapaaehtoinen maksu leipää on syötävä ja maitoa juotava ja joskus jukurttiakin otettava ja hinnat nousevat aina sen mukaan mitä enemmän mainostuloja sinnepäin siis televisiolle menee

paasion puheenvuoro

kouvolassa todella kouvolan kaupunki hoitaa nyt omiin nimiinsä entistä kuusankosken aluesairaalaa ja miettii uuden sairaalan perustamista

joka tapauksessa tämä ei siis oleellisella eikä oikeastaan millään tavalla heikennä ympäristömme ja vesistöjemme tilaa siitä huolimatta että siellä on laskettu niitä lisääntyviä päästömääriä fosforin kuormituksesta tai typestä

hän aiheellisesti otti kantaa verovähennysoikeuteen joka on nyt tullut ja jota on nostettu

tilanne on aivan mahdoton huolimatta siitä mitä sitten asetuksessa sanotaan

kaiken kaikkiaan voi näin todeta että nyt viime vuoden aikana on lainsäädäntö sillä tavalla mennyt eteenpäin että nimenomaan nämä jätelakiponnet ovat tulleet vastatuiksi

samaan aikaan sitten sairaanhoitopiirin toisessa osassa eli etelä kymenlaaksossa kotka hamina pyhtää virolahti jälleen myöskin mietitään omaa sotevi piiriä ja tulee aikamoinen tilanne joka saattaa pahimmillaan johtaa siihen että se erikoissairaanhoito vaativa sellainen niin kuin keskussairaalassa putoaa niiden kahden toimijan väliin

tietysti vrkin on ollut sikäli mukana tässä että se on vähentänyt omaa henkilökuntaansa kunnostuksen puolella ehkä ajatellen että lumi loppuu talvella

jos asetuksessa todetaan että henkilön pitää tietää siis nyt tässä olisi kyse vain ihmisestä jolla on ampuma ase hallussaan mutta mistä tämä lääkäri sen tietää tuskin sitä paljastetaan kun taas sitten ajokortti on sellainen asiakirja että sen saamiseksi on aina pitänyt olla lääkärintodistus jotenka se on yleensä todennettavissa kenellä on ja kenellä ei myöskin näissä vastaanottotapahtumissa

mutta arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron nimenomaan ed

mutta nimenomaan se koskettaa niitä joilla on mahdollisuus vähentää asuntoonsa kohdistuvienetä jos tapamuutosten ja nyt kohdistuvien energiatapamuutosten palkkakuluja omassa verotuksessaan

palmin ja ed

se on ympäristövaliokunnan mietinnön perusteluissa mutta siinäkin on otettu ikään kuin se tilanne että koko suomen alueella toteutettaisiin näitä alempia päästöpuhdistustasoja

ihan vaan täsmennyksen vuoksi haluaisin todeta että kysymyksessä on todella se että viljatuotteista tuleva allergeeni on se ongelma johonka ohutsuoli reagoi se on se tulehdus ja sitten tästä tulehdustilasta johtuvat taas nämä puutostilat ja aineenvaihdunnan häiriintyminen joka johtaa näihin seuraamuksiin kuten muun muassa osteoporoosiin niin kuin perusteluissakin mainitaan

arvoisa puhemies

tähän saakkahan tässä taloudellisessa tilanteessa olemme kuulleet hallituksen aitiosta että suomalaisilla ei ole mitään hätää

on hienoa että ministeri pekkarinen on iltapuhteilla täällä koko ajan kun tätä valtioneuvoston luonnonvaraselontekoa käsitellään

ja myöskin viittomien käyttö yleisradiossa tuon kielen käyttö joka oikeastaan perustuslaissa on säädetty ja jonka käyttö olisi tarpeellista sen esiintyminen on hyvin hyvin harvinaista

ympäristölupamenettely korvataan siis tällaisella sabluunamallilla näiden neljän eri toiminnan suhteen ja se sabluunamalli on se että nämä reunaehdot määritellään asetuksessa ja sitten hanke ainoastaan rekisteröidään

arvoisa puhemies

me emme ole mikään uuninpankkojoukko jota mikään ei kosketa vaan taloudellinen realiteetti on jo suomessa sisällä niin kun tässä talossakin käsitellään tulevia pankki ja yritysmaailmatukia jo nyt valiokuntatasolla

näinhän ei tule olemaan ja siinä tarvitaan siis neuvontaa

alun pitäenhän laman ei pitänyt tulla suomeen ollenkaan sitten sen piti tulla mutta sillä tavalla että se ei vaikuta varsinaisesti meidän omaan talouteemme tähän reaalitalouteen

kaiken kaikkiaan meidän terveydenhoitoamme nyt aika tavalla hallitsevat jatkuva muutos hallinnon mullistukset

ihan lyhyitä huomioita

arvoisa puhemies

on lainsäädäntö terveydenhoitolaki joka mahdollistaa potilaille oman tahdon hoidon kohdistamisen suhteen siis sen suhteen mistä he hankkivat hoitonsa

outi mäkelä sanoi oli aivan oikein että kaikkialla ei vielä ole kyllin hyvää tarjontaa ja näin ollen monesti nämä potilaat joutuvat etsimäänkin tätä

lopuksi puhemies todella on tärkeä asia se mikä tänään on tullut esille tässä mediamaksukysymyksessä ylen rahoituksessa että tämä sosiaalinen kompensaatio tapahtuu tehokkaalla tavalla sitä on painotettava

soiden ja turvemaiden käytön aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä tulee vähentää hiilivarastoja säilyttää ja hiilinieluja lisätä ja luonnontilaiset arvokkaat suot suojella

siis kuluttakaa enemmän ja enemmän ilman mitään kritiikkiä

lisäbudjettia tarvitaan varmasti tänä vuonna ja näin ollen tämä asia vaatii siis taloudellisia panoksia jottei siitä tule kupla joka puhkeaa ja sitten ollaan taas siinä pyörityksessä että mitä eduskunta onkaan tehnyt niin se vaatii siis taloudellisia panoksia

lopuksi arvoisa puhemies köyhyys maassamme lisääntyy

kuitenkin rekisteröinnin yhteydessä useimmiten ja yleensä ottaen aina kunnan viranomainen joutuu katsomaan onko se rekisteröitävissä oleva hanke eikä esimerkiksi sellainen että se kuitenkin vaikka onkin vain asvalttiasema sijaitsee vaikkapa pohjavesialueella jolloinka pohjaveden pilaamiskielto vaarantuu

ruuan hinnan pitkäjänteinen laskeminen tai sen laskemiseen tähtääminen tai niin kuin täällä on todettu sen nousun hidastaminen on oikeansuuntaista toimintaa

no nyt puhutaan aivan eri asioista ja myöskin valtiovarainministeri katainen on havahtunut reaalitalouteen ja realismiin

keskustelu

tässähän on niin että varsin monet ojitetut suot ovat hiljalleen palautuneet lähelle luonnontilaa ja tämä kehitys toimii ikään kuin omin neuvoin

tämä koskee terveyskeskuksia mutta yhä suuremmassa määrin myös erikoissairaanhoitoa

tynkkynen niin oletteko häneltä kysynyt millä tavalla tämä vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin kun lisätään nimenomaan suurmarkettien aukioloaikaa ja vetäydytte myös tuon kaavoituksen taakse

sitä on useissa puheenvuoroissa painotettu ja haluan vielä alleviivata sitä kysymystä ja myös kysymystä siitä ryhmästä ihmisiä jotka ovat todellakin tämän audiovisuaalisen tiedonvälityksen ulkopuolella

eli tämä varsinainen työ sitten on ikään kuin näiden hallintopyörteiden keskellä ja sitä sitten ei mikään tällainen epävarma tilanne kyllä helpota

alv tulevaisuudessa ja sen tuleva lasku koska katson että myös jatkossa meidän pitäisi siihen päästä ruuan suhteen pitäisi suunnata terveysnäkökulmasta niihin elintarvikkeisiin joilla on positiivisia terveysvaikutuksia ja luomutuotantoon

sen siirtämisestä hallitusti tulevien sukupolvien käyttöön on paljolti kysymys ja tänä aikana kun luonnon monimuotoisuus on hupenemassa nämä kaikki tämän tyyppiset hankkeet ovat tarpeellisia

tämä poistojen kaksinkertainen suorittaminen on yhdyn tähän ajatukseen varmasti tehokas tapa silloin kun on näitä investointeja liikkeellä

arvoisa puhemies

monien muunlaisten vastapainoksi aina välillä tulee hyväkin esitys

soininvaara aikoinaan oli mukana tässä kauppakeskuskaavoitushankkeen hillitsemisessä ja huonot tulokset

sitä voidaan myös edistää ja se olisi tärkeätä

kuusisto paikalla joulukuun alkupuolella todettiin että valiokunta varmaan ennen joulua saa tämän mietinnön valmiiksi niin siinä vaiheessa alkoi tietynlainen jarrutus

kun valiokunnassa on kysytty miksi vastaus on se että halutaan vähentää ympäristöviranomaisten toimia tehtäviä koska tehtäviä on niin paljon ja resurssit ovat vähentyneet

lyhyiden hiilihydraattien vaikutukset myös terveyteen ovat oleellisesti lisääntyneet

aina kun avataan suo niin että aletaan sitä ojittaa se aiheuttaa metaanipäästöjä ja sillä tavalla kasvihuoneilmiö omalta pieneltä pieneltä osaltaan vahvistuu

jaan tuon ed

mutta nyt viime aikoina on aika tavalla vähän niitä ollut ja tämä arvio siitä miten paljon niitä yleensäkin tulisi tehtäväksi on varmasti hyvin vaikea koska arviointilaitoksetkaan eivät osaa oikein katsoa nyt omaan kristallipalloonsa

pulliaisen huolen kun ymmärrän että tämä nyt hyväksyttävä veroasioita koskeva sopimus ei kuitenkaan poista varsinaista ongelmaa joka on veroparatiisit ja verotuksen kiertäminen globaali epäoikeudenmukaisuus

valiokunta katsookin että kahden päällekkäisjärjestelmän ylläpitäminen ja sen tarpeellisuus tulisi jatkossa arvioida yhteisötasolla

emme ole pystyneet kaavoitusasiaa ratkaisemaan

se olisi jatkossa seuraava askel